niin ehkä joutuu sanomaan totta kai suurella kunnioituksella että tämä tämänpäiväinen salikeskustelu ei ehkä kokonaisuutena ole antanut hallitukselle kovin paljon uusia eväitä tulevien vuosien valtiontalouden kehyksille kaiken kaikkiaan vaikka monia ansiokkaita puheenvuoroja tässä päivän aikana on kuultukin

kehyspäätöksellä metsätalouteen kohdistetaan uusia leikkauksia

kemeran osalta eli siis kestävän metsätalouden kehittämisrahaston osalta meidän pitäisi ehdottomasti päästä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön

tämä edellyttää aidosti riittävää rahoitustasoa tai sitten meidän pitää miettiä uusia keinoja metsänhoitotöiden ja metsäenergian tuottamisen tukemiseen

joka tapauksessa nyt näyttää siltä että julkisen talouden menojen ja tulojen epäsuhta muodostuu pidempiaikaiseksi ongelmaksi jota ei pystytä kuromaan kiinni pelkällä talouskasvulla

sinälläänhän on koomista että kemeran varoista kiistellään poliittisesti vuodesta toiseen vaikka käytännössä kemerasta ei koidu valtiolle oikeasti kuluja

kemera töistähän kaiken kaikkiaan tulee valtiolle verotuloja saman verran kuin mitä tuet kassasta vievät

tarvitaan tuottavuuden kasvua tehtävän työn määrän lisäämistä menojen kurissa pitämistä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

en siis todellakaan voi olla tyytyväinen siihen että valtiovarainvaliokunta ei omassa mietinnössään ole huomioinut sitä että valtiontalouden käsittelyssä olevat kehykset heikentävät oleellisesti maa ja metsätalouden toimintaedellytyksiä

kiihtyvästä verokeskustelusta huolimatta ei myöskään veronkorotuksella voida ratkaista tätä koko ongelmaa

tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se että suomi tarvitsee mahdollisimman paljon yrittäjien omalla työllään ja yrittämisellään luomia työpaikkoja ja tässä tilanteessa yrittäjien veronkorotukset olisivat työllisyyden kannalta todellista myrkkyä

pk yritysten määrä ja sitä kautta niiden työllistävyys on kasvanut viime vuosina erityisesti ennen lamaa erittäin hyvin ja sitä kehitystä ei pidä pilata yrittäjien verotusta kiristämällä vaan päinvastoin meidän on tuettava yrittäjien toimintaedellytyksiä kaikin mahdollisin tavoin

me tarvitsemme erityisesti tällaisessa tilanteessa entistä suurempia valtion panostuksia osaamiseen tutkimus ja kehitystyöhön väyliin kaivoksiin energiaan ja tietoliikenneyhteyksiin

kehyskaudelle on esitetty mittavia lisäyksiä tuotekehitys ja innovaatiorahoitukseen mutta esitys tuskin on riittävä niin vaativa on kansainvälinen ja kiristyvä kilpailu

onkin täysin välttämätöntä turvata korkeakoulutasoinen koulutus laajasti maan eri osissa ja tätä taustaa vasten on syytä hyvinkin pikaisesti arvioida kykenevätkö yliopistot vastaamaan uuden yliopistolain mukanaan tuoman autonomian haasteeseen vai onko meidän syytä lähteä muuttamaan yliopistolakia

on äärettömän tärkeää keskustella vanhustenhuollon toimivuudesta ja on äärettömän tärkeää paneutua niihin ongelmiin joita vanhustenhuollossa on jotta saamme tarpeellisia parannuksia sitten aikaan

tosin on todettava että vuodesta toiseen vanhustenhuoltoa vanhuspalveluja koskeva julkisuus meillä suomessa ollut erittäin negatiivista

arvoisa puhemies

valitettavasti tämä säännöllisin väliajoin esiin nostettava negatiivinen keskustelu ruokkii vuodesta toiseen edelleen sitä ikävää julkisuutta joka leimaa koko suomalaista vanhustenhuoltoa

tämän myötä onkin toivottavaa että oulun yliopiston hallitus ei lähde toteuttamaan mitään erillistoimenpiteitä tässä vaiheessa kajaanin yliopistokeskukseen liittyen vaan jäädyttää suunnitellut toimenpiteet

ympäristöhallinto on jumittunut ja sitoutunut näkemykseen että maalla asuminen on haitallista ja pyrkii selkeästi ohjaamaan rakentamista taajamiin muka ilmasto ja ympäristösyillä

on vaikeaa nähdä että tämä aika ajoin käynnistyvä julkinen ryöpytys lisäisi yhdenkään vanhustenhuollon työntekijän työhyvinvointia

ministeri niinistö te olette tänäkin iltana puhunut tulevaisuudesta maaseudun osalta mutta nämä kaikki äskenkin luetellut toimenpiteet kyllä näyttävät jopa ideologiselta maaseudun museoinnilta

kaikista vanhustenhuollon puutteista huolimatta ei julkisessa keskustelussa saa unohtaa niitä uudistuksia ja kehittämistä jota on tehty ja tehdään joka puolella edelleen

ehkä aivan lopuksi arvoisa puhemies

on aika hämmästyttävää että tämän tyyppisestä julkisuudesta tämän tyyppisestä tutkimuksesta tiedottamisesta ei kuitenkaan sitten julkisuudessa juurikaan tullut minkäänlaista viestiä kun toisin kuitenkin lääninhallitusten raportista kerrottiin hyvinkin laajasti

pitää muistuttaa että talvivaara on ja tulee olemaan euroopan suurin nikkelikaivos ja uraanin osuus sen kaivoksen tuotannosta on aivan minimaalinen verrattuna nikkelituotantoon

vuosien saatossa vanhustenhuollon ohjausmekanismit ovat vaihdelleet tiukasta normiohjauksesta löyhempään informaatio ohjaukseen ja nyt näyttää siltä että ollaan palaamassa takaisin normiohjauksen pariin

tiusasella on muun muassa kainuulle siihen millä tavalla kaivannaisteollisuuden työpaikat voitaisiin siellä turvata jonkin muun toiminnan kautta tai muutoin

vanhustenhuolto on valtakunnan tasolla erittäin laaja kansallinen haaste mutta se on erittäin suuri haaste myös paikallisella tasolla

edustaja

reetta pois

mutta on hyvä muistaa että vanhustenhuollon toimivuutta ei koskaan pystytä ratkaisemaan pelkästään sosiaali ja terveyspalveluilla vaan keskusteluissa pitäisi aina pitää mukana laajempi ote joka sisältää kaikki ne elementit joista muodostuu hyvä elämä

varmastikin erillislainsäädäntöä monelta osin tarvittaisiin muun muassa yhdenmukaistamaan esimerkiksi vanhusten avohuoltona toteutettavien ympärivuorokautisten palvelujen asiakasmaksuja

nehän ovat tällä hetkellä erittäin kirjavat koko maata ajatellen

mutta on kuitenkin harhaa luulla että jos meille saadaan vanhuspalvelulaki niin sillä kaikki ongelmat poistuvat

lainsäädännön lisäksi tarvitsemme myös hyvin vahvaa asennemuutosta sekä tervettä yhteisvastuuta lähimmäisistämme muun muassa liittyen oman lähipiirimme vanhoihin ihmisiin sillä sekin tuntuu aika ajoin olevan unohtunut että meistä itse kukin voi tehdä paljon hyvää omassa lähipiirissämme ilman että kaikki tulee järjestön viranomaisten kautta tai toimesta

on myös erittäin harmillista että tällainen negatiivinen julkisuus vaikuttaa suuresti siihen että vanhustenhuoltoa ei koeta myöskään houkuttelevana työsarkana ja muun muassa nuoret jotka valitsevat opintojaan suuntautuvat mieluummin muualle töihin kuin vanhustenhuoltoon

ministeri rinne totesi tuossa budjetin avauskeskustelussa esitellessään budjettiesitystä jotenkin niin että hallitus on siis työnsä tehnyt

esimerkiksi lähihoitajaopiskelijat valitsevat mieluummin jonkun toisen suuntautumisvaihtoehdon kuin vanhustyön jos se on vain mahdollista

ensinnäkin on hyvin suurta luottamusta herättävää se että uuden hallituksen rakentaminen ja hallitusohjelma kyettiin toteuttamaan hyvin nopeasti ja määrätietoisesti ja se tietysti osoittaa hallitusyhteistyön toimivuuden mutta myös sitten sen että suomalainen demokratia on hyvin vahvaa ja toimii

tämä puolestaan johtaa siihen että useissa paikoissa vanhustenhuoltoon joudutaan palkkaamaan myös niitä työntekijöitä joilta puuttuu alan koulutus ja meidän kaikkien on kyllä syytä miettiä sitä millä toimenpiteillä me saisimme tämän alan koulutuksen myös nuorten osalta hyvin houkuttelevaksi

uusi hallitusohjelma sisältää aivan oikein keskeisen tavoitteen siitä että suomen tulee palata euroalueen ensimmäisten maiden joukossa unionin vakautuskriteereitten mukaiseen kuntoon

sillä miten kykenemme hyödyntämään laajan maan kaikkia resursseja ja osaamista sillä miten kykenemme kehittämään maan kaikkia alueita ratkaistaan koko laajan suomen tulevaisuus

tuohon julkiseen talouteen liittyen pidän myös erittäin hyvänä että ohjelmassa nostetaan esille kuntatalouden kehysmenettely jolla kannustetaan mutta epäilemättä myös pakotetaan kuntakenttää ratkaisuihin joilla palveluitten saatavuus koko suomessa turvataan kuitenkin jatkaen paras hanketta

hallituksen tavoitteena on luoda puitteet ennusteita nopeammalle talouskasvulle ja korkeammalle työllisyydelle koko maassa

se on tietysti ihan ok mutta kun samaan aikaan koko maan perusväylänpidosta karsitaan ja jo aiemmin aloitettavaksi ajateltuja liikennehankkeita pohjoisesta karsitaan tämä tilanne näyttää aika rujolta

hallituksen tulee huolehtia maan kaikkien alueitten kehittämisestä ja tästä näkökulmasta onkin välttämätöntä että koko maan kattavalle infran rakentamiselle luodaan edellytykset

olisikin välttämätöntä että hallitus talouslinjauksissaan huolehtisi koko maan perusväylänpidon rahoituksesta eikä pelaisi vain viestinnällisellä kikkailulla

onkin syytä odottaa ja vaatia että hallitusohjelman kirjaus siitä että selvitetään millä budjetti ja rahoitusmenettelyllä suuret infrainvestoinnit kyetään hoitamaan tarkoituksenmukaisesti toteutetaan pikaisesti

koko maan liikenneinfrasta huolehtiminen on välttämätöntä jo senkin takia että suomessa päästäisiin eteenpäin kotimaisen uusiutuvan energian ja yleensäkin biotalouden hyödyntämisessä

jo ensi viikon ydinvoimakeskustelujenkin osalta on erittäin tärkeää että hallitusohjelmassa selkeästi linjataan että hallitus toteuttaa uusiutuvan energian velvoitepaketin edellyttämät lainsäädäntöhankkeet ja tekee sitovat päätökset koko paketin tarvitsemasta rahoituksesta

tätä kautta kotimaisen uusiutuvan

jäätä ja kauttahan kotimainen uusiutuva energia alkaisi väistämättä syrjäyttämään kivihiiltä

osaamisen osalta tämän on tarkoitettava sitä että suomessa tulee olla jokaiseen maakuntaan toimintansa ulottava yliopisto ja korkeakouluverkko joka mahdollistaa sekä huippututkimuksen että alueellisen palvelu ja kehittämistehtävän

on hauska huomata että tämänkin päivän eduskuntakeskustelussa täällä kyllä monet hallituspuolueitten edustajat puhuvat hyvin lämpimästi tästä kotimaisen uusiutuvan energian lisäämisestä mutta mitään käytännön tekoja hallituksen puolelta ei kuitenkaan tule

onkin aivan välttämätöntä että hallitus tarkastelee tässä yhteydessä myös yliopistolain epäkohtia ja arvioi entistä selkeämmin yliopistojen sivutoimipisteitten asemaa ja rahoitusta jotta koulutuksen alueellinen tasa arvo toteutuu

tältäkään osin en voi ymmärtää sitä miksi aluekehittämisen määrärahoja edelleen leikataan

on siis selvää että tässä keskustelussa tähän kokonaisuuteen liittyy myös paljon puhutun kajaanin opettajankoulutuksen aseman uusi arviointi

hallitusohjelman kirjaus yrittämisen edellytysten turvaamisesta pitää sisällään luonnollisesti myös maa ja metsätalouden toimintaedellytyksistä huolehtimisen

sillä miten kykenemme hyödyntämään laajan maan kaikkia alueita ratkaistaan koko suomen tulevaisuus ilman minkäänlaista vastakkainasettelua maaseudun ja taajamien välillä

arvoisa puhemies

olikin hyvin erikoista kuulla tuossa debattikeskustelussa ministeri rinteen ja ministeri ihalaisen kommentit joissa molemmat korostivat työpaikkojen syntyä pääkaupunkiseudulle ja uuden asuntotuotannon kehittämistä näillä alueilla

mutta haluan nostaa poikkeuksellisesti yhden hankkeen esille nimittäin liikennepoliittisen selonteon hankkeista käynnistämättä on vain rataosuuden ylivieskaiisalmikontiomäki sähköistyshanke siis hanke joka on mitä suurimmassa määrin elinkeinopoliittinen hanke

eikö olisi syytä pyrkiä lisäämään työmahdollisuuksia koko maahan ja ehkäistä sitäkin kautta niitä ongelmia joita syntyy muuttoliikkeestä muuttotappioalueilla ja vastaavasti alentaa kustannuksia jotka muuttoliikkeestä syntyvät muuttokeskusalueilla

metsätalouden kehittämisen osalta on tietysti välttämätöntä että kestävän metsätalouden rahoitus turvataan riittävin kemera varoin ja tämän osalta on tietysti välttämätöntä että jo tämän vuoden tulevissa lisätalousarvioissa huomioidaan ne tämän vuoden vajeet mitä tuossa kestävän metsätalouden rahoittamisessa esiintyy

vartiuksen pellettiliikenne tarvitsee sitä pikaisesti siilinjärven yaran tehtaat tarvitsevat sitä pikaisesti kasvavat puumäärät tarvitsevat sitä ratayhteyttä pikaisesti

mutta tietysti jos poliittinen ideologia menee yli järkevän kansantalouden kehittämisen minkäs sille sitten tekee

jos mahdollista puhemies minä toivoisin että myös jaoston puheenjohtaja edustaja rajamäki arvioisi hiukan tämän hankkeen tarvetta ja sen nopeuttamista

tällä vaalikaudellahan kaikissa talouspäätöksissä maa ja metsäta loudelta on leikattu aika rajusti ja myöskään tämä budjetti ei tähän suuntaan tuo muutosta

kuten täällä on todettu tämä on tärkeä päätös suomalaisen metsätalouden kannalta eli tällä nyt sitten turvataan taimikon varhaishoito nuoren metsän hoidon jatkumista ja terveyslannoituksen jatkumista

arvoisa puhemies

tämä kemera päätös on omalta osaltaan niitä päätöksiä joilla kaiken kaikkiaan rakennetaan sitä suomalaisen metsäbiotalouden pohjaa ja tämä on myös niitä päätöksiä joilla sitä työllisyysastetta saadaan suomessa ylöspäin

minä olen edustaja sankelon kanssa siitä täsmälleen samaa mieltä että maatilatalouden kannattavuus kaiken kaikkiaan on kiinni siitä millaista tuottajahintaa maatalous saa markkinoilta

valiokunta kiinnittää aivan oikein huomiota myös siihen että nämä valtuudet pitää nyt saada nopeasti käyttöön ja on syytä myös yhtyä niihin näkemyksiin mitä täällä on esitetty että tätä kemera tukijärjestelmää kaiken kaikkiaan on nyt syytä myös arvioida miten se saataisiin selkeämmäksi

valitettavasti vielä ei ole oikein näköpiirissä se että tuottajahintaa voitaisiin suhteessa tuotantokustannuksiin korottaa niin paljon että markkinat takaavat maatilatalouden kannattavuuden ja sen takia tätä tukipolitiikkaa tarvitaan

erityisen ongelmallista tässä kaiken kaikkiaan on se mihin maa ja metsätalousvaliokunnassa usein on jouduttu törmäämään että hallitushan on maa ja metsätalouden politiikassaan toiminut vastoin hallitusohjelmaa

eli on aika poikkeuksellista että esimerkiksi keskustan vastalauseessa tai eriävissä mielipiteissä maa ja metsätalousvaliokunnassa on jouduttu suoraan toteamaan että hallituksen päätökset ovat vastoin sen itse hyväksymää hallitusohjelmaa

siihen on jo kommentoitu mutta totean nyt vain vielä sen että toisin kuin edustaja kopra esittää niin tässä keskustan vaihtoehdossa otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa

tämän vuoksi on äärettömän tärkeää että tämä kaivosprosessi kaiken kaikkiaan saadaan toimimaan

on ollut hienoa kuulla asiantuntija arvioita siitä että talvivaaran kaivos käytännössä ei ole toiminut tämän prosessin osalta koskaan niin hyvin kuin se tällä hetkellä toimii

tämän lakiesityksen tavoitteena on varmistaa perustettujen yhteistoiminta alueitten toiminnan jatkuminen siihen saakka kunnes perustettavat uudet sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä vastuussa olevat organisaatiot aloittavat toimintansa

vr on ymmärrettävästi saanut paljon huomiota tämän päivän puheenvuoroissa ja ehkä yritän muutamalla sanalla hahmottaa myös vrn näkökulmasta toki hyvin vaatimattomalla kokemuksella tätä tilannetta

gia ja joutuu jos jos ja jotta tähän saadaan yksityistä rahoitusta niin on totta kai välttämätöntä että tämä kaivosprosessi saadaan toimimaan vesiongelmat saadaan kuntoon ja on aivan selvää että ympäristöturvallisuutta riskeeraten tätä toimintaa ei voida jatkaa

eli tämän lain voimassaolon jatkamisen tarkoituksena on varmistaa nykyisten yhteistoiminta alueitten toiminnan jatkuminen järjestämislain mukaisten sosiaali ja terveysalueitten käynnistymiseen saakka

minä haluan myös kiittää monista näkemyksistä näkemyksistä jotka näyttävät menevän yli puoluerajojen siitä että täällä eduskunnassa ollaan huolestuneita kainuun tilanteesta jos terrafamen osalta talvivaaran osalta tapahtuu se kaikkein huonoin vaihtoehto

ymmärtääkseni vr on ilmaissut kaikkien näitten muutospaineitten keskellä olevansa valmis myös kilpailun avaamiseen

yhteistoiminta alueitten toiminnan jatkamisella voidaan siis turvata alueitten kuntien asukkaiden palvelujen jatkuvuus ja lisäksi tämän yhteistoiminnan jatkamisella voidaan estää lyhytaikaisista palvelurakenteessa tapahtuvista muutoksista johtuvien kustannusten syntyminen

terrafame työllistää kainuussa sen noin tuhat ihmistä suoraan välilliset vaikutukset toinen mokoma suomessa

on huolehdittava siitä että myös vr omaa ja säilyttää kehittämisedellytykset tulevaisuuden osalta

jos nämä työllisyysvaikutukset suhteutetaan pääkaupunkiseudulle niin tämä terrafame talvivaara vastaa tällä alueella useitten kymmenientuhansien henkilöitten työpaikkaa ja se omalta osaltaan kuvaa sitä että tämän korvaaminen on äärettömän vaikeaa

on muun muassa katsottava mihin kaikkeen eri markkinaehtoiset toimijat velvoitetaan miten suhtaudutaan velvoiteliikenteeseen velvoiteliikenteen nojalla tehtyihin investointipäätöksiin joita vr on tehnyt ja niin edelleen

tämä lainsäädäntö turvaa myös sen ettei hallitsematonta yksityistämistä pääse tapahtumaan mikä olisi riskinä lainsäädännön puuttuessa

mutta olen kiitollinen siitä että myös hallitus on omalta osaltaan todennut että kainuun tarpeisiin vastataan ja toisaalta me sitten kainuussa teemme koko ajan myös tällä hetkellä kasvusuunnitelmaa

yksi merkittävimmistä kilpailun avaamisen haasteista kuten minusta myös ministeri eri puheenvuoroissaan on todennut on rataverkon huono välityskyky ja kunto

kuntien ei tässä tilanteessa pitäisi tehdä pitkillä sopimuksilla ulkoistuksia jotka voivat muodostua kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaisiksi

jos tässä kielteinen ratkaisu jostakin syystä tulee niin totta kai pyrimme kaikin tavoin löytämään ratkaisuja muun muassa työllisyyden näkökulmasta

rataverkon kuntohan kaiken kaikkiaan on olennaisin syy myös junaliikenteen täsmällisyyteen johon välikysymyksen allekirjoittajatkin kysymystekstissään ovat viitanneet

tämän vuoksi tarkastelisin myös varovaisen myönteisesti sitä julkisuudessa liikkunutta tietoa jonka mukaan hallitus kaavailisi ulkoistuksia jarruttavaa lainsäädäntöä tälle ylimenokaudelle ennen uutta sote lainsäädäntöä

eli jos kilpailun avaamiseen siis lähdetään takamatkalta syy on myös siinä ettei rataverkkoon ole investoitu vuosien saatossa riittävästi

vr on epäilemättä valmistautunut myös kilpailun avaamiseen ja tehnyt siihen liittyen erittäin paljon töitä viimeisten vuosien aikana

tämä on tärkeää sen takia että maassa on muutamia erittäin järkeviä hankkeita etenemässä hyvinkin kovaa vauhtia esimerkiksi pohjois karjalassa ja taitaa tuolla pohjois savonkin suunnalla olla tämäntyyppisiä ajatuksia

siellä on kaksikerrosvaunuja uusia makuuvaunuja uusia ravintolavaunuja uusia sähkövetureita